tässä suhteessa saksan kuluttaja ja maatalousministeri renate kunast selvitytti perusteellisesti sen mekanismin miten tämä voidaan joustavasti hoitaa

kilpaileva petotutkija mitoitti sitten saalistukset nimenomaan suden kohdalla ja sitten siinä vahingossa kävi sillä tavalla että hävisivät ne sudetkin kun oli laskettu että niitä on niin paljon ja niitä oli vain muutama kappale jäljellä ja niitä etunimellä kutsuttiin koska oli tämmöinen tuttavallinen suhde jäljellä oleviin susiyksilöihin

suorituskykyä ja toiminnallisia ominaisuuksia koskeviin vaatimuksiin voi sisältyä myös ympäristöominaisuuksia koskevia vaatimuksia

keskustelu on päättynyt

tämän huomautuksen jälkeen tämä prosessi lähti liikkeelle

tässä yksi esimerkki

kun sivusta katsoi sitä menoa niin kyllä se hurjaa menoa oli ja silloin tuli raippaveroja ja tuli vaikka sun mitä tahansa ja leikkauslakeja

arvoisa puhemies

hankintayksikkö voi käyttää vaatimusten esittämiseen eurooppalaisessa monikansallisessa tai muussa ympäristömerkissä olevia yksityiskohtaisia perusteita tai tarvittaessa niiden osia

se voidaan joustavasti hoitaa sillä tavalla että ne yritykset jotka haluavat osallistua tällaisiin tarjouskilpailuihin

siis tässä on kysymys nyt siitä että näistä transaktioista on joku merkki jossakin ja on silloin äärimmäisen kohtuullista arvoisa ed

tämä merkitsee sitä että tavoitteena tulisi olla se mitä eduskunta nyt on yksimielisesti lausumassa automaattinen tietojenvaihto joka edesauttaa veroparatiisien ja harmaan talouden vastaista taistelua

tämä on positiivista

toinen asia joka liittyy tähän ympäristökysymykseen on aiheellinen valitus kollaja hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamisesta joka on tehty oikeusasiamiehelle johonka silloinen apulaisoikeusasiamies jääskeläinen antoi ratkaisunsa

tässä suhteessa minusta tuntuu että tässä hienossa selonteossa tieteellinen oikoluku oli jäänyt vähän kevyeksi

ja sitten kun tuli lipposen ykköshallitus ja ensimmäisen vuoden toimet sen hallituksen toimesta niin silloinhan vielä leikattiin oikein koska silloin piti pyrkiä tasapainottamaan budjettitalous

arvoisa puhemies

kataja se että kun me joudumme kyttäämään niitä ja rekisteröimään niitä transaktioitten tapahtumia jotta olisi suojausjärjestelmä niin kuin tässä on aivan oikein niin silloin on hyvä asia että siinä samalla sieltä se pieni siivu otetaan pois niin että pidetään se suojausjärjestelmä yllä elikkä sitä ei meillä veronmaksajilla esimerkiksi maksateta pankkikonkurssien yhteydessä

ihan lyhyesti vaan ed

eräät puolet ovat tulleet hyvin selvästi esiin edustajien kallis ja sasi puheenvuoroissa joiden perustelut selittävät sen miksi tämä asia nyt tässä hallituksen esityksessä ja valiokunnan käsittelyn jälkeenkin on siinä muodossa kuin se tässä mietinnössä on

kun se on sen puolesta tai kun nyt yksimielisesti se on edistysaskel niitataan pöytään sen mukaisesti pitää sitten myöskin toimia

sirnölle

minä suuresti yllätyin siitä kun ei sanaakaan puhuta siitä missä finanssiasioissa maailmalla mennään

ympäristömerkkiin liittyvät potentiaaliset intressi ja pyrkimysristiriidat on tarkoituksellisesti näin jo valmisteluvaiheessa ratkaistu

elikkä toisin sanoen silloin kun tehdään tarjous siinä ei tarvita mitään muuta tämän lainsäädännön mukaan kuin se että laittaa että tavaramerkkimme on tämä joka on siis sertifioitu ja rekisteröity ja asia on sillä siisti

nyt sitten ollaan siinä tilanteessa että tässä hyvin herkästi käy just samalla tavalla että mitoitetaan jonkun suuren luvun mukaan se mitä pitää nyt metsästää ehdottomasti ja yhtäkkiä ne sitten häviävät kokonaan ja sitten vielä jotkut ottavat omansa sieltä niin että se koko kanta häviää

tällainen merkki ei ole tietenkään muut poissulkeva mutta tarjoajan kannattaa käyttää tarjolla olevaa ympäristömerkkiä koska siinä työ on jo kertaalleen valmiiksi tehty

kun nyt näistä puheenvuoroista kävi ilmi mitenkä nämä ruokakuljetukset on todella pystytty turvaamaan ja myöskin selvisi se mitkä maat ovat tässä operaatiossa mukana siis euromaiden lisäksi ymmärsin että norja niin kuinka paljon kalustoa siis tätä suojaavaa turvaavaa kalustoa sotakalustoa tarvitaan näiden ruokakuljetusten turvaamiseen vuositasolla

tein tätä varten valmiit tavaramerkkimallit ja kaikki jotka ovat täysin direktiivin ja lain mukaisia mutta kukaan ei ole uskaltanut ryhtyä niitä käyttämään

toinen puoli on se että ei siitä nyt mihinkään pääse että taas suomalaisen valtiovarainministeriön virkamiehet ovat nukkuneet neuvotteluissa väärällä koneella menneet väärään aikaan ja väärät kaljat ryypänneet ja nukkuminen on yllättänyt silloin kun olisi pitänyt olla pokkana tikkana paikalla

saksan edellisen hallituksen kuluttajaministeri teetätti omaa maataan varten perusteellisen selvityksen tavaramerkin käytöstä julkisen hallinnon kilpailuttaessa elintarvikehankintojaan

se olisi vähän reilumpaa

viitisen vuotta sitten täällä salissa käytiin perusteellinen keskustelu rajavartioinnista sen teknistymisestä ja teknisten toimintaedellytysten parantamisesta

toinen esimerkki lyhyesti

jos lähtökohta olisi ollut sen kuvaaminen tässä selonteossa niin vastaaminen persuille olisi ollut huomattavasti helpompaa

nyt ollaan tässä kurimuksessa ja vihreät maksavat laskun

ja oli ennustettavissa ja ennakoitavissa että tähän suuntaan kehitys on menevä ja koko rajapalvelutoiminta on teknistyvä

eihän tässä sen kummallisemmasta ole kysymys

mutta itse asiasta olen aivan kokonaan toista mieltä

siis jos ministerin äskeiset puheet jotka hän tuosta pöntöstä kävi kolmen minuutin aikana todistamassa pitävät paikkansa pitää tehdä juuri sillä tavalla kuin ed

nyt se on näkynyt sillä tavalla että rajavartioasemien lukumäärää on voimakkaasti pienennetty ja teknisiä valmiuksia parannettu erinomaisen paljon

arvoisa puhemies

pentti oinosella mielikuvitusta kyllä riittää sen olemme oppineet

gestrin täällä esitti

olin hallintovaliokunnan jäsenenä kun suomalaiseen poliittiseen slangiin tuli käsite kotouttaminen

pistetään kaikki yhteen ei tässä ollut tai minkä muutoksen pakko ole olemassa mitään muutosvastarintaa yhteen vaan ja siinä järjestetään sen yhteisen instituution puolesta osastot ja siinä kaikki

niinpä tein siitäkin kirjan ja sitäkin on joku kappale myyty

yhdyskunnan pitää olla ympäristönsä puolesta kunnossa samoin yhteiskunnan sen sisällä pitää olla sosiaalisesti kestävässä tilassa

no nyt tähän välineistöön sanotaan nyt näin tulee telekuunteluvalmius näin minä sen ymmärrän niillä edellytyksillä mitä se tässä lainmuutoksessa on

hallintovaliokunnassa olimme vähän huuli pyöreänä kun ministeriön virkamiehet tulivat kertomaan meille että tästä eteenpäin ette saa käyttää mitään muuta sanaa maahanmuuttajien tänne kotouttamisesta elikkä että teidän pitää opettaa niin muut edustajatoverinne kuin koko yhteiskunta käsitteeseen kotouttaminen koska se on tulevan aikamme avainkäsitteitä

sosiaalisilla näkökohdilla tarkoitetaan tässä muita heikommassa asemassa olevien suojelemiseksi ja syrjäytymisen estämiseksi käytettäviä toimia

minä totean tähän arvoisa puhemies että samalla kun se valmius nyt sitten tulee pitäisi myöskin rikoslakiin ja sen metsästyslainsäädännön osaan liittyen törkeä tekomuoto metsästysrikoksessa saada äkkiä säädettyä tämän vuoden aikana mikä mahdollistaisi sitten nämä telekuunteluasiat myöskin sillä puolella

kyllä nyt täytyy varoittaa ed

ukkolaa

tässä on ministerikin esitellyt juuri tämän tärkkelysperunan ja se on ihmisravinnoksi täysin kelpaamaton muuntogeeninen tuote että varokaa nyt edes pikkuisen omaa terveyttänne kun perunamaan ohi kuljette

arvoisa puhemies

hyvä puheenvuoro myöskin perusteitten osalta

no me olemme sitä tehtävää suorittaneet ja arvoisa puhemies havaitsee että minä teen sitä juuri parhaillaan tässä juuri nyt silloin saamani opetuksen ja kehotuksen mukaisesti

tutkimukset tukevat vahvasti johtopäätöstä että heikossa työmarkkina asemassa oleviin työikäisiin kannattaa kohdistaa toimia jotka tuottavat heille itsetunnon kohoamista ja luottamuksen palautumista omaan itseensä

arvoisa puhemies

metsästysrikokset ovat ammattimaistuneet erittäin nopeaa vauhtia ja teknistyneet vielä nopeampaa vauhtia jolloinka myöskin lainsäädännön pitää olla siinä mukana

sen keskustelun mikä hallintovaliokunnassa silloin käytiin siis hyvin monta vuotta sitten ydin oli siinä että kun maahanmuuttajien määrä tulee lisääntymään voimakkaasti silloin puhuttiin vaan lähinnä kiintiöstä mutta sitten se kiintiöajattelu laajeni laajemmaksi käsitteeksi silloin ymmärrettiin esimerkkien valossa se että kaikkein tärkeintä on että kun maahanmuuttajat ovat itse hyväksyneet ajatuksen tulla suomalaisiksi kansallisuutensa he säilyttävät mutta tulla hengeltään suomalaisiksi se edellyttää suomen kielen taikka ruotsin kielen oppimista

tällöin puhutaan suorastaan kustannustehokkuudesta alan kirjallisuudessa

nyt viime hetkinä ne viimeisetkin alkavat mennä kun muutamassa viikossa häipyy pari miljardia verotulojakin taivaan tuuliin

onkohan se windfall häviäminen joku semmoinen temmannut nämä miljardit pois

ympäristö ja sosiaalisten näkökohtien huomioon ottaminen tarjouspyynnöissä edellyttää substanssin hyvää hallintaa niin kuin täällä on kaikissa puheenvuoroissa todettu

elikkä toisin sanoen juuri sellaisesta politiikasta mitä ed

tämä vaatimus pätee myös muun muassa laatukriteeristöön sote lohkon hankinnoissa ja kaikenlaista elävää materiaalia koskevissa tarjouskilpailuissa

arvoisa puhemies

samoista asioista tässä puhellaan olipa tässä kuka tahansa ja se kuvaa sitä mistä kenkä suomessa tällä hetkellä puristaa

eurooppalaista kuuluisuutta on saanut esimerkkitapaus jossa keskieurooppalainen tarjoaja puolusti omaa jalopuuntaimiaineistoaan

ravinto ja suoja ovat ekologisia perustekijöitä

arvoisa puhemies

olen ennustanut yliopistovirassani että nämä tulevat ihmiskunnan kohdallakin eteen ennen pitkää

tällöin palautimme mieleen sen millä konsteilla tämä homma on hoidettu

varsin kuvaavan tilanteen nyky suomesta antaa valiokunnan mietinnön kannanotto osan yleisperustelujen alkuosa jossa yritetään ensin nostattaa mielialaa että kyllä tämä tästä vielä lähtee monttujen jälkeen nousuun ja sitten sen jälkeen kerrotaan missä tuolla valtion tilinpäätöspuolella ollaan menossa ja että tuloja tulee kyllä nyt lisää ja sitten taas menojakin näyttää nyt olevan tuossa ja sitten velkamäärä nyt asettuu sille ja sille tasolle ja mitenkä on käynytkään että vuorokausi on kulunut ja kaikki ovat toisin

ensinnäkin viimeksi mainitussa puheenvuorossa tuli hyvin selväksi että me tarvitsemme lupausindeksin jolla seurata millä tavalla lupausindeksi ennakoi sitä mitä tulee tapahtumaan

aika jännittävästi esimerkiksi sopi kaksi muuta pohjoismaata ja sitten venäjä neuvostoliitto

monilla täällä toimivilla ylikansallisilla yhtiöillä onkin hyvin miehitetty juristidivisioona joka valittaa lähes kaikista hävityistä kilpailuista

sehän on yksi keskeinen osa markkinataloudessa

neuvostoliitossa lähdettiin siitä että se lähti vain toisinpäin että jos henkilö laskettiin maasta pois niin hänellä piti olla englannin kielen taito

lauri oinosen joka nyt purjehtikin paikalle äskeinen puheenvuoro koska hän ei nyt sanonut niin kuin käsikirjoituksessa on aina lukenut tämä on loistava hyvä aloite ja minä toivon että siitä tulee lainsäädäntöä

arvoisa puhemies

se opetettiin ummikolle kahdeksassa kuukaudessa ja he todella osasivat englantia

ruohonen lernerin puheenvuoro oli puolueen linjan mukainen

eräs selonteon havainnoistahan on että yleisemminkin kustannukset ovat näin vain lisääntyneet

haavisto totesi nyt on tullut ravinto spekulaatioitten kohteeksi juuri siitä syystä että sille on tullut aivan uudenlainen arvo ja merkitys

lauri oinosen puheenvuorosta täydellisesti

siis ummikkopohjalta kahdeksassa kuukaudessa koska neuvostoliiton silloinen hallinto oli sitä mieltä että heillä ei ole mihinkään muuhun varaa

lauri oinonen ei teistä ole enää juuri mihinkään

minulla on semmoinen vaikutelma tästä koko asiasta että jos tällä harmaata taloutta ruvetaan harrastamaan niin nehän ovat rysässä jo valmiina elikkä pääsee kunnolla kiinni oikein harmaan talouden rysään ja voi pistää ne pyttyyn sieltä sitten suoraan

elikkä siis toisin sanoen tämä on äärimmäisen kiusallinen asia ja arvoisa puhemies notaari voisi välittää viestin sinne valiokuntaneuvokselle että voisi terminologia ja tilannekuvaus olla vähän varovaisempaa niin sillä olisi uskottavuutta enemmän

aivan samalla tavalla meillä ei ole mihinkään muuhun varaa kuin opettaa maahanmuuttajille jotka tänne ovat tarkoitetut kotoutumaan se kieli mahdollisimman nopeasti tehokkaasti ja tässä suhteessa olemme ruotsalaisella ja norjalaisella linjalla joka niin ikään lähtee aivan samasta

kun kasvi muutetaan liharavinnoksi siinä tärväytyy paljon valon ekvivalenttiyksiköitä

elikkä toisin sanoen me joudumme tekemisiin tämän kanssa yhdessä sen seikan kanssa että myöskin raakaöljy josta keinolannoitteet ovat paljolti peräisin on aivan samalla tavalla spekulaatioitten kohteena

jossakin tietysti mielikuvitus on aika huikeata

eilispäivänä keskusteltiin siitä myöskin mistä saataisiin tuloja ja niistä tuloista nyt on kysymys myöskin

meillä on siis kaksi spekulaatiojärjestelmää jotka tulevat nyt vuorottelemaan ja nostamaan ruuan hintaa maailmanmarkkinoilla

kun ruotsin television puolella maahanmuuttajia haastatellaan niin hehän puhuvat ruotsin kieltä varsin hyvin kerta kaikkiaan häkellyttävän hyvin suhteellisen lyhyen maassa asumisen jälkeen

ukkolalle ystävällisenä kommenttina että se malli jota hän nyt esitteli tarkoittaisi käytännössä vakavasti otettuna sitä että kun kolmikanta joka tapauksessa on olemassa sehän on vapaa yhteenliittymä eikä mitään muuta niin jos menee sinne ja jujuttaa kolmikannan ottamaan jotakin kantaa niin se hänen ajattelunsa mukaan pudottaa sen vaihtoehdon kokonaan pois

siis toisin sanoen hallitus on tässä suhteessa aivan oikealla tiellä

valitettavasti ministerimme eivät näytä olevan kiinnostuneita pätkänkään vertaa tästä puolesta

siis meidän tulisi tämä porukka saada sellaisen järjestelmän piiriin että se on näistä spekulaatioista mahdollisimman paljon riippumaton

sitten muutama sana tästä ryhmäkoosta

arvoisa puhemies

silloin ratkaisuksi juuri näissä asioissa näille ihmisille tarjottiin peltometsätaloutta siis että tuotetaan ruokaa ja energiaa rinnakkain ja vielä sillä tavalla että varjokasvit ovat sellaisia energian tuottajia että se energiaosuus ei kelpaa ihmisen ravinnoksi elikkä niitä ei tule vahingossa syödyksi kun ne ovat myrkyllisiä

minä olin vastaväittäjänä lapin yliopistossa väitöskirjassa jossa tämä sana muodossa vaki oli keskeinen oivallus ja se pelastaa monesta muusta vanhakantaisesta ajattelusta niin että ihan hyvä sana

lauri oinonen on tuonut erittäin hyvän asian käsittelyyn hyvin ajankohtaisen asian ja toisekseen että arvoisa ministeri on lakialoitteita kommentoimassa

yksi niitä jännittävimpiä jännitteitä mitä ylipäätään tämän kohta neljännesvuosisadan ajan täällä pyörineenä olen kokenut liittyy juuri siihen näytelmään jonka eräs pieni osio tässä näyteltiin valtiovarainministerin ja eduskunnan ison salin välillä

ensinnäkin sitä että otetaan puolen vuoden väliajoin sama asia periaatteessa esille kutsutaan painostamiseksi

paremmasta ei tiedettykään siihen sopeuduttiin ja sillä myöskin valmistuttiin ihan hyvässä ajassa varsin hyviksi yhteiskuntakelpoisiksi toimijoiksi

tässä toivoisin että rintamaan tulisi mahdollisimman laajat joukot sekä hallituspuolelta että oppositiopuolelta koska yhteisessä veneessä tässä olemme

karhuvaaran puheenvuoro oli sanomaltaan äärimmäisen selvä vastustatte jyrkästi tarpeettomretorisesti ulvahtaen tuota asetettu pysyväksi

nyt yhteiskunnassamme on tapahtunut jotakin sellaista joka niin kuin enää ei toimi tällä koolla jos näin voi sanoa

se kävi valiokunnassa harvinaisen hyvin selville kuinka jännite oli kehittynyt vtvn ja valtiovarainministeriön johdon siis virkamiesjohdon välillä

toinen asia on se että kun me kuulimme nyt asiantuntijoita niin minulle ainakin jäi semmoinen ristiriita siitä

toivottavasti kokoomuskin pikkuhiljaa kypsyy vakiintunut sanalle

sitten substantiaalisesti tämän lisäbudjetin tärkein asia on nuorisotyöttömyysasia

minä teen tämmöisen retorisesti ulvahtaen asetetun kysymyksen mutta ensinnäkin totean että täällä en ole nähnyt mitään muita kuin tämän yhden ainoan asian ammatillisen eläkeiän asiassa keskustelussa vuosikausiin hyvin pitkään aikaan

arvoisa puhemies

minun mielestäni kehitysyhteistyöpolitiikassa kysymys ei ole niinkään paljon loppujen lopuksi eurojen määrästä vaan niitten käytön laadusta